arvoisa puhemies

niin varmasti näitten rekisterien salassa pysyminen on ehdottoman tärkeää jatkossa ja ensimmäinen kysymykseni kuuluukin

ehdotetulla lainsäädännöllä ajantasaistetaan ja selkeytetään kirkon taloushallintoa koskevia säännöksiä eikä sääntelyyn ehdoteta merkittäviä periaatteellisia muutoksia

heillä on suomessa jatkuva oleskelulupa ja kotikuntalain mukaisesti kotikunta ja heillä on siten oikeus julkisiin terveyspalveluihin aivan samoin edellytyksin kuin suomen kansalaisilla

liikkuvan poliisin hoitamia erityistehtäviä ovat nykyisin poliisitoiminta helsinkivantaan lentoasemalla tasavallan presidentin turvatehtävät ja poliisireservinä toimiminen ja tietenkin liikenteen turvallisuuteen ja liikenteenvalvontaan liittyvät tehtävät

lakiehdotuksessa säädettäväksi muun muassa vähemmistövaltuutetun oikeudesta vierailla säilöönottoyksikössä ja keskustella luottamuksellisesti säilöön otettujen ulkomaalaisten kanssa

onko todella näin että tämä ratkaisu täytyy hyväksyä tällaisenaan

suomessa kuten tiedetään hiljattain on tullut voimaan laki

esityksen tavoitteena on uudistaa kirkkolain säännökset seurakuntien ja seurakuntayhtymien taloushallinnosta siten että ne olisivat nykyistä ymmärrettävämpiä selkeämpiä ja että niitä voitaisiin soveltaa laajemminkin eli hiippakuntien ja kirkon keskusrahaston talouteen

voidaanko siihen vaikuttaa enää millään tavalla

ymmärtääkseni poliisihallitus on se joka näistä rekistereistä vastaa

toisaalta hallituksen esityksessä todetaan että museoviraston osallistuminen mahdollisimman varhain neuvontatyöhön korjaus ja muutoshankkeissa voikin säästää kuitenkin kustannuksia verrattuna tilanteeseen jossa rakennusta on korjattu useasti tai korjaushanke on jo viety pitkälle

mutta kun tässä nyt sivuttiin muitakin poliisilakeja ja tämäkin eduskunta on niitä säätänyt ja tällä hetkellä on menossa muun muassa pora kolmosen ja tämän poliisirakenteen uudistamisen toimeenpano niin olisin halunnut toiseksi kysyä ministeri räsäseltä

toinen kysymys kalastuksesta

arvoisa puhemies

vähemmistövaltuutetulla on oikeus vierailla säilöön otetun luona myös silloin kun tätä säilytetään poliisin tai rajavartiolaitoksen tiloissa

mitä toimenpiteitä olette valmis tekemään esimerkiksi hoitokalastukseen niin että sisävetemme tulevat hyödynnettyä

kysyn asianosaiselta ministeriltä ministeri räsäseltä

toivoisin että järjestö joka tekee erittäin merkittävää nuorisotyötä ja työllistää nuoria minulla on aivan omakohtaisia kokemuksia tästä toivoisin että tämä asia

liikkuvan poliisin tehtävien uudelleenorganisoiminen on läheisessä yhteydessä alemmanasteisilla säädöksillä toteuttavaksi suunniteltuun paikallispoliisin organisaatiouudistukseen

hallituksen esittämistä perusteluista ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana ja tämä mietintö on yksimielinen

valiokunta toteaa myös että tämän valvonnan toimeenpanon kannalta tulee varmistua siitä että vähemmistövaltuutetulla on valvontatehtävänsä hoitamiseksi asianmukaiset voimavarat ja selvityksen mukaan näitä resurssitarpeita parhaillaan arvioidaan

tämä hallintovaliokunnan mietintö ei ole yksimielinen vaan siihen sisältyy vastalauseen mukainen muutosesitys

uudessa laissa muutetaan kuolinpesän verovelvollisuutta siten että erillisenä verovelvollisena verotettava kuolinpesä maksaisi kirkollisveroa seurakunnalle vain jos vainaja oli kuollessaan seurakunnan jäsen

liikkuvan poliisin ja paikallispoliisin yhdistämisellä on esityksen perusteella merkittäviä ta loudellisia vaikutuksia jotka tulevat päällekkäisten valtakunnallisten toimintarakenteiden purkamisesta johto hallinto ja tukitoiminnoissa ja yhteiseen kalustoon siirtymisestä

niihin toivon myös ajattelua siltä osin että nämä toimipisteet ja keskuksen toiminta ovat varsinkin siellä missä nämä luonnonvarat ovat

työ ja tasa arvovaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota säilössäpitoa koskevan sääntelyn kehittämiseen ja erityisesti viitannut alaikäisten säilöön ottamiseen ja myös hallintovaliokunta pitää tärkeänä alaikäisten säilöönoton kieltämistä ja säilöönoton vaihtoehtojen kehittämistä hallitusohjelman mukaisesti

lisäksi kirkkolaissa ehdotetaan säädettäväksi seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä kirkon eläkerahaston kartuttamiseksi perittävästä kirkollisveroperusteisesta eläkerahastomaksusta

nyt kun puhutaan paljon tästä pohjoisesta ulottuvuudesta meidän täytyy muistaa myöskin se että meillä edelleenkin metsissämme on paljon niitä rästihakkuita ja ilmeisesti lisää vain tulee

asiantuntijakuulemisissa on kiinnitetty valiokunnan huomiota siihen että liikkuvan poliisin yhdistäminen paikallispoliisiin uhkaa heikentää liikenneturvallisuutta tähän työhön käytettävien resurssien määrän vähentyessä ainakin ajan mittaan ja liikenneturvallisuustehtävissä tarvittavan ammattitaidon mahdollisesti heiketessä vähitellen

suomen kirkkolakijärjestelmässä ehdotuksen kirkkolaiksi antaa kirkolliskokous

hallintovaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana

tämä mietintö ei ole yksimielinen vaan siihen sisältyy pykälämuutoksen sisältävä vastalause ja samoin hylkäysesityksen sisältävä vastalause

arvoisa puhemies

toisaalta onnistunut uudistuksen toimeenpano jota valiokunta tähdentää ja pitää välttämättömänä sisältää myös myönteisiä liikenneturvallisuustyön kehittämismahdollisuuksia

valiokunta korostaa että liikenteen valvonnan ja liikenneturvallisuustyön eri osa alueineen tulee säilyä pora iii hankkeen toimeenpanossa sekä määrällisesti että laadullisesti ja vaikuttavuudeltaan vähintäänkin nykytasolla paikallispoliisiin esitettävän liikennepoliisitoiminnon avulla ja poliisihallitukseen perustettavalla valtakunnallisen liikenneturvallisuuden ja valvonnan ohjaustoiminnolla

valiokunta kiinnittää huomiota lisäksi siihen että raskaan liikenteen valvonta tulee säilyttää myös vastaisuudessa erityistoimintona ja että samalla on huolehdittava nykyisten erityisosaajien pysymisestä näissä tehtävissä

arvoisa puhemies

olen edustaja lauslahden kanssa aivan samaa mieltä että meillä tarvitaan rohkeutta puuttua kuntien tehtäviin mutta tämä työ olisi pitänyt aloittaa jo paljon kauemmin aikaa sitten ennen tätä hallitusta

hallintovaliokunta on antanut mietinnön hallituksen esitykseen laeiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

esityksen tavoitteena on myös aluehallintouudistuksen selonteossa esiin tullut asia kohtalaisen yksimielinen elikkä esitetään aluehallintovirastoihin siirrettäväksi elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksissa hoidettavat kirjasto liikunta ja nuorisotoimen tehtävät sekä oppilaitosrakentamiseen liittyvät tehtävät

kun näitä tehtäviä ei ole vähennetty kuntien verotulopohja ei kasva toivotulla tavalla kunnilla ei ole siis tulopohjaa hoitaa tehtäviä kunnat joutuvat velkaantumaan niin kuinka raskas tällä hetkellä on kuntien velkaantumisen taakka

arvoisa puhemies

hallitus epäröi jo itsekin tässä pohjaesityksessään ja toteaa eläkeiän noston juuri poliisien kohdalla ongelmalliseksi eli toimialakohtainen tarkastelu on jäänyt puutteelliseksi

pitkien etäisyyksien olosuhteissa huolenaiheen ja haasteen muodostavat poliisiasemien resurssit jotka ovat harvaan asutuilla alueilla vuosien varrella ainakin osaksi niukentuneet

nämä tehtävät muodostaisivat aluehallintovirastoissa jo nykyisinkin hoidettavien opetustoimen tehtävien kanssa tarkoituksenmukaisen toiminnallisen ja hallinnollisen kokonaisuuden

esimerkiksi lapin poliisilaitoksessa tulee olemaan tämän hetken tietojen perusteella kuusi poliisiasemaa joissa on alle viisi poliisimiestä ja kahdessa näistä vain yksi ellei resursseja sijoiteta lisää kyseisille poliisiasemille

arvoisa herra puhemies

tällainen kaavailtu senioripolku poliiseille on varmaan aivan hyväksyttävä ja järkevä ratkaisu mutta suunnitelmaa sen varalle ei ole vaan jäädään ikään kuin ilman päälle että katsotaan nyt miten tässä käy

arvoisa herra puhemies

miten hallitus aikoo korjata tilanteen ettei ympäristöveroilla tuhota muun muassa suomen sahateollisuuden toimintaedellytyksiä ja että yhdenvertaisuutta saadaan muun muassa ruotsin kanssa aikaan

vuosikymmenten aikana laillisuusvalvojamme vuosikertomukset ovat herättäneet kansalaisten epäilyt laillisuusvalvontamme tilasta

lisäksi esityksen tavoitteena on varmistaa opetus ja kulttuuritoimen asiantuntijuuden säilyminen ja ylläpitäminen valtion aluehallinnossa

euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on neuvoa antava ja aloitteita tekevä toimielin jonka erästä aloitetta koskeva hallituksen esitys on piakkoin tulossa tänne saliin eduskunnan käsittelyyn

edellä mainittujen tehtävien siirron johdosta näitä tehtäviä koskevat säännökset ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan uutta toimialajakoa ja samalla siitä seuraa nimenmuutoksia elikkä viranomaiseksi nimitetään aluehallintovirasto

valiokuntakin painottaa työkyvyttömyyden ehkäisemistä kuntoutusta ja työterveyshuollon merkitystä mutta se on sitten kuitenkin vain ehkä se kustannus siellä toisessa päässä jos ja kun tästä mahdollisesti säästöjä saadaan

arvoisa herra puhemies

mitä hallitus aikoo tehdä jotta laillisuusvalvonta saatetaan perustuslain edellyttämälle tasolle ja järjelle käsittämättömän suuret palkkiot kohtuullistetaan valtionyhtiöissä joissa tappioita tekevät yhtiötkin maksavat suuria sitouttamispalkkioita

toivon todella tarkkaa seurantaa kuinka tämä poliisien eläkeiän nosto etenee ja mitä vaikutuksia sillä on

arvoisa puhemies

hallitusohjelmaan on edelleen kirjattu mahdollisuus vastuukuntamallin käyttämisestä kuntauudistuksessa ja haluaisin kysyä mitkä ovat ne linjaukset millä tavalla määritellään mitkä ja minkälaiset kunnat voivat edelleen päätyä tähän vastuukuntamalliin

esityksen tavoitteena on myös mahdollistaa henkilöresurssien nykyistä joustavampi ja tehokkaampi käyttö asiantuntemusta vaativissa tehtävissä ja ruuhkatilanteiden purkamisessa siten että aluehallintoviraston virkamies voitaisiin määrätä tekemään toiselle aluehallintovirastolle kuuluvia tehtäviä

pora iii uudistushankkeessa ei esitetä erityisiä suojelupoliisia koskevia muutoksia eikä poliisiammattikorkeakou luun kohdistu käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotuksia

euroopan neuvosto käsitteli myös georgian ja venäjän välisiä suhteita jotka ovat tietysti eräänlainen enemmän kaukoidässä oleva vastaava kriisipesäke kuin ukrainan ja venäjän välillä tällä hetkellä

millä tavalla sitten kun edellinen hallintovaliokunta on ollut yksimielinen siitä että liikkuvan poliisin asemaa tulee vahvistaa ja turvata tällainen tietojohdettu liikkuva poliisi tai keskusrikospoliisi jatkossa vastataan siihen tarpeeseen mitä aiheuttavat harmaa talous ja järjestäytynyt rikollisuus jotka nekin ovat mitä ilmeisimmin aika lailla organisoituja ja johdettuja toimia

poliisin tekniikkakeskus erillisenä hallinnollisena yksikkönä ehdotetaan hallituksen esityksessä lakkautettavaksi jolloin sen hoitamat tehtävät ja henkilöstö siirtyvät pääosin poliisihallitukseen

euroopan neuvosto on alueellinen järjestö ja ulkoasiainvaliokunta on mietinnössään kiinnittänyt huomiota siihen että euroopan neuvosto on edelleen tärkeä yleiseurooppalaisten oikeusnormien luoja

tämän mahdollistamiseksi ehdotettuun lakiin lisätään pykälä jossa säädetään mahdollisuudesta asettaa aluehallintoviraston virkamies toisen aluehallintoviraston pyynnöstä tilapäisesti ja virkamiehen virkapaikkaa muuttamatta toisen aluehallintoviraston käytettäväksi

valiokunta pitää perusteltuna että hallinnollinen kytkentä aluehallintovirastojen ja poliisin vastuualueiden välillä puretaan ja että vastuualueilla hoidettavat tehtävät hoidetaan vastaisuudessa poliisilaitosten ja poliisihallituksen toimesta yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa

kyseessä on siis hallintovaliokunnan mietintö koskien hallituksen esitystä laeiksi ampuma aselain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ampuma aselain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta

valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että euroopan neuvostossa on käynnistetty sopimusten uudistamistyö jonka tähtäimessä on tarpeettomaksi luokiteltujen sopimusten karsiminen ja oikeusnormiston virtaviivaistaminen

erotettuna lainmuutoksella siirretään aluehallintovirastojen

näillä ehdotetuilla laeilla tehdään suomalaiseen kansalliseen lainsäädäntöön niin sanotusta eun asevientiasetuksesta johtuvat tarkistukset ja täydennykset

arvoisa puhemies

toisaalta on edelleen syytä muistaa se että on maita jotka voivat vasta haaveilla samanlaisesta hallinnosta kuin me useissa euroopan maissa mutta totta kai ylisääntelyä ja yliohjeistusta on vältettävä

arvoisa puhemies

edustaako se niin valtuuskunnan puheenjohtajalle edustaja guzeninalle tästä selonteosta joka todellakin aivan oikein kuvastaa sitä aktiivista otetta joka suomella on tässä parlamentaarisessa yhteistyössä

jos maitotiliä ei tule niin tässähän kyllä voi siteerata kohta jo runebergin runoa saarijärven paavo

sivistysvaliokunta on lausunnossaan korostanut ettei tämä muuta sitä että nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tavoitteena on eri toimijoiden kokonaisuus jossa siis nuorisotyö koulu työhallinto ja sosiaali ja terveystoimi toimivat yhdessä

toisaalta tämä kertomus myös hieman surullisella tavalla todistaa että tälle yhteistyölle on tarvetta myös näissä ikävissä konflikteissa ja sille on laajaa tarvetta euroopassa euroopan ulkorajojen lähettyvillä ja rajojen ulkopuolella

poliisihallitukseen on tarkoitus kuulua vastaisuudessakin ylijohtotehtävistä erilleen sijoitettavat arpajais ja asehallintoyksikkö ja turvallisuusalan valvontayksikkö sekä uutena tehtävänä poliisin tekniikkakeskuksen tehtävät

te ministeri orpo sanoitte että on yhteinen ulko ja turvallisuuspolitiikka

byrokratiaan voi mielestäni piiloutua myös rakenteellinen korruptio ja edelleen euroopan neuvosto mielestäni viisaasti painottaa että yksi nykyisen oikeusvaltioperiaatteen suurimmista uhkista on korruptio

onko näin

sitten edustaja heikkilä otti myöskin esille tämän todella kovan kansallisenkin byrokratian mikä liittyy nyt juuri saatuun yhteisen maatalouspolitiikan ratkaisuun

poliisilaitosten määrä siis vähenee ja valiokunta pitää muuttuvissa olosuhteissa perusteltuna että paikallispoliisin poliisipäälliköt nimeää tulevaisuudessa sisäasiainministeriö poliisiylijohtajaa kuultuaan

euroopan neuvostossa on laadittu julkisen sektorin korruptioon liittyvässä raportissa painokas kannanotto myös politiikan korruptoitumiseen muun muassa lobbauksen myötä ja on pohdittu sitä kenen etu on lobbaus onko se yhteinen etu vai tiettyjen piirien etu

myös hallintovaliokunta pitää tärkeänä että kaikkien toimijoiden ja ely keskusten kanssa tehtävää yhteistyötä vahvistetaan nuorten asemaan liittyvien hankkeiden toteuttamiseksi

tilapäinen yksityinen asevienti tapahtuu lähes kokonaan kansallisten hallussapitoon oikeuttavien lupien ja euroopan ampuma asepassin nojalla

kiitoksia euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan puheenjohtaja huoviselle kertomuksen esittelystä ja kuluneen vuoden esittelystä ja kiitos myös suomen valtuuskunnan koko delegaatiolle kuluneesta vuodesta

tässä yhteydessä on raportissa nostettu esiin myös valtuuskunnan puheenjohtajan mainitsevat is terroriteot jotka ovat tietyllä tavalla yllättäneet järjestäytymisellään ja aktiivisella ja jopa aggressiivisella rekrytoinnilla joka tapahtuu piilosta hyökäten

demokratiaa on joka päivä haastettava uudelleen

ja ihan samalla tavalla minä haluan peräänkuuluttaa näitten maksujen ajanmukaisuutta ja ajantasaisuutta maitotiloille ja muillekin ylipäätään näitten maksatusten ajantasaisuutta

hallintovaliokunta puoltaa tätä esitystä yksimielisesti mietinnössään

hallituksen esityksen mukaan muun kuin kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvan viennin lupa ja valvontaviranomaisena toimisi lähin poliisilaitos mikä on arvioitu viranomaistoiminnan ja palveluiden saatavuuden kannalta toimivimmaksi ratkaisuksi

neuvoa antava parlamentaarinen yleiskokous on keskusteleva elin jonka tulee perussäännön mukaan käsitellä euroopan neuvostolle kuuluvia kysymyksiä yleiskokouksen hyväksymien menettelytapasääntöjen mukaan

yleiskokous on seurannut näitä perinteisiä konkreettisia asioita jotka ilmentävät oikeusvaltion periaatteita ja niistä varmasti näkyvimpänä monessa maassa ovat vapaat ja demokraattiset vaalit joita kuluneen vuoden aikana on tarkkailtu kuten kertomuksesta voidaan nähdä

näitä hukkumisia tapahtuu edelleen ja se on johtanut suosituksiin euroopan unionille vastuun jakamisesta ja mitä ilmeisimmin nyt sitten myös komission esityksiin

valiokuntakäsittelyssä on tullut esiin vaihtoehto koota asetuksen lupa ja valvontaviranomaistehtävät myös pysyvän yksityisen viennin osalta poliisihallitukseen